haavisto tuossa totesi oli tarkkaan luettu se eduskuntakeskustelu mikä meillä oli edeltävänä perjantaina ja sitä pidettiin erinomaisena ja se antoi lisäpontta meidän rauhanturvaajillemme

arvoisa herra puhemies

jos kysymys oli se olemmeko ajautumassa uuteen eurokriisiin niin uskon vakaasti että emme ole

arvoisa herra puhemies

meillä on ollut kuusi erittäin vaikeata vuotta ja ne institutionaaliset päätökset jotka euroopan unionin tasolla pystyttiin tekemään olipa kyse twopack sixpack tai fiscal compact lainsäädännöstä on tehty

nyt en ihan taas löytänyt välttämättä kysymystä tuossa mutta sinänsä mielenkiintoinen hyvä puheenvuoro

abechen leiri abechen operaatio on ollut erilainen kaikin puolin mutta täytyy kyllä sanoa kuten totesin tuossa afganistan keskustelun yhteydessä että silloin kun ensimmäistä kertaa paikan päällä näkee miltä suomalainen rauhanturvatoiminta näyttää niin kyllä aika rinta rottingilla voi tulla sieltä takaisin ja olla ylpeä meidän sotilaidemme toiminnasta

sen voin kuitenkin kertoa että tämä hallitus on suhteutettuna kaikkiin muihin hallituksiin viime vuosikymmenten aikana joutunut sopeuttamaan enemmän kuin yksikään muu

yksi on suomalaisen yksityisen sijoittajan oikeus sijoittaa johonkin ulkomailla ja toinen on suomalaisen pörssiyhtiön toiminta

euroopan keskuspankin toimiin minun mielestäni poliittiselta tasolta ei kannata puuttua mutta sen voin todeta että mario draghi on useaan otteeseen todennut että hän tulee tekemään kaiken voitavansa että euroopan unioni saadaan uudestaan tasapainoon

näissä molemmissa tapauksissa me sovellamme suomen lainsäädäntöä ja sitä lainsäädäntöä joka juontaa juurensa tästä yksittäisestä eu asetuksesta

itse asiassa te viittaatte nyt sellaiseen oppositioryhmään joka ei ollut tässä oppositiotapaamisessa

oma ajatuksenjuoksuni tässä on se että ensin meillä oli finanssikriisi sen jälkeen euroopan tasoinen pankkikriisi ja nyt meillä on kasvukriisi ja siihen kasvuun me pyrimme löytämään keinot sekä kansallisesti että euroopan tasolla

salolainen nosti esille on meidän mielestämme erittäin hyvä ja totta kai se pidetään mahdollisimman korkealla tasolla koko tämän operaation ajan

tässä oli keskustelua siitä että tarkasteltaisiin operaatiota tietyin väliajoin siis kokonaisvaltainen tarkastelu kriisinhallintatoimintaahan meillä on tarkasteltu joka kuudes kuukausi

jos valtiovarainvaliokunnalla tai talousvaliokunnalla on yksittäisiä esimerkkejä ja tapoja joilla lainsäädännön puitteissa voisi toimia toisin niin totta kai niitä tullaan asiantuntijakuulemisissa ja muutoinkin seuraamaan

emme ole ja se on johtunut nimenomaan siitä johonka edustaja tiilikainen tuossa viittasi eli on ollut ylimitoitetut odotukset talouskasvusta

nyt me olemme sitoneet tämän ihan normaalilla tavalla siten että vuosittain käymme eräänlaisen selvityksen siitä onko operaation luonne muuttunut pitääkö tehdä jotain uutta ja me toki peilaamme tässä tapauksessa myös irlantia

ja sen voin kertoa että siinä vaiheessa kun rupesin nostamaan esille opposition asemaa ja kuolemantuomiota yhtäkkiä kamerat lähtivät pois huoneesta valitettavasti

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että joudumme tulevaisuudessa sopeuttamaan lisää ja olen edustaja tiilikaisen kanssa täysin samaa mieltä että ainoa tapa jolla saamme suomen uudestaan nousuun on se että helpotamme työn tekemistä ja sitä kautta saamme talouteen lisävauhtia

arvoisa herra puhemies

uskallan väittää että rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ja ylipäätään euroopan talouden näkökulmasta meillä on huomattavasti vakaampi aika kuin se edelliset kolme vuotta joka on eletty tämän hallituksen kanssa

ensimmäinen on se että ellei meidän työllisyystilanteemme parane niin nämä sopeutustoimet valitettavasti jatkuvat koska tosiasia on se että hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida ylläpitää jos työllisyysaste on tämä ja jos kasvua ei ole nähtävissä

arvoisa herra puhemies

tuskinpa tulee

eli ne keskustelut jotka käyn muiden valtion ja hallitusten päämiesten kanssa ovat aivan samantyyppisiä kuin ne haastattelut jotka annan

eun hallintoa läheltä katsoneena ymmärrän minkä takia se kestää sillä puolella ja ykn hallintoa hiukkasen kauempana katsoen ymmärrän myös toki minkä takia se kestää sillä puolella mutta se näyttää siirtyvän aika hyvin huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi eulex siirtyy tuolla kosovon puolella toiseen suuntaan

arvoisa herra puhemies

tähän me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia muun muassa työmarkkinoihin

hallituksen virallisena kantana totean että me kannatamme sitä että mahdollisimman moni suomalainen oppii mahdollisimman montaa kieltä

ei keskustella ainoastaan talouskysymyksistä tai ympäristökysymyksistä ilmastonmuutoksesta vaan levitetään sitä myös ihmisoikeuksien oikeusvaltion suuntaan

sellaiset maat kuin espanja selvittivät pankkikriisinsä

me kävimme perusteellisesti läpi talouspolitiikan arviointineuvoston raportin ja siellä perusviesti oli aika selkeä eli kutakuinkin hallituksen finanssipoliittinen viritys on oikea

meillä on edelleen yksi murheenkryyni se myönnettäköön ja se on kreikka mutta minun mielestäni on turha myös poliittiselta tasolta lietsoa taloudellista alamäkeä kun me olemme saaneet euroopan tilanteen suhtkoht vakautettua

kaksi huomiota tästä

miksi

sen takia että tällä hetkellä me elämme nimenomaan niiden lasten velkaa jotka ovat varhaiskasvatuksessa ja sitä me pyrimme välttämään

kaikissa niissä kriisinhallintaoperaatioissa joita nato on viime vuosien aikana tehnyt bosnia kosovo ja afganistan suomi on ollut mukana ja suurin osa eduskunnasta myös on ollut ne hyväksymässä

tuon sanottuani olisin erittäin kiitollinen ja koko hallitus olisi jos me suomalaiset puhuisimme enemmän venäjää ja oppisimme venäjää

tämä kehitys on toistaiseksi viime päivien aikana ollut aika rauhallista joskin huono uutinen on se että kymmenen avustusjärjestöä hiukkasen yli on karkotettu sudanista

ensimmäinen ehkä laajempi huomio on se että kun arvioidaan budjettia ja suomen talouspolitiikkaa niin pitää muistaa että meillä on päällä myös kaksi ulkoista painetta joista ensimmäinen on luottoluokittajat jotka arvioivat meidän julkisen talouden tilaa

meillä on tällä hetkellä erittäin kova geopoliittinen paine joka vaikuttaa taloustilanteeseen ja sen lisäksi meillä on kasvupaine josta kaikki eurooppalaiset valtiot tällä hetkellä kärsivät

pidämme myös saksan kieltä tärkeänä englannin ranskan kieltä tärkeänä

suomi on demokraattinen maa

tämä ei tietenkään paranna humanitääristä tilannetta millään tavalla ja me yritämme saada varmuuden siitä että tätä tilannetta ei vaikeuteta

haluaisin vielä todeta ehkä hallituksen näkökulmana sen että kielten opiskelua tai kielten osaamista ei pidä nähdä nollasummapelinä päinvastoin

mutta minun mielestäni tässä salissa ja muualla pitää myös voida käydä ihan avointa ja rehellistä keskustelua natosta ilman että puhutaan nato haukoista tai liehittelijoistä

toinen paine joka meillä on päällä on komissio ja erityisesti komission analyysit siitä mikä on meidän rakenteellinen alijäämä

hen

me tarkastelemme jatkuvasti talouspoliittisen arviointineuvoston raporttia mutta tulemme pitämään sen verolinjan mikä meillä tällä hetkellä on ja sillä on kaksi tavoitetta

arvoisa puhemies

tavoitteena koko tällä alueella on rauhan ja vakauden eteenpäinvieminen

luoda lisää työpaikkoja ja kasvua

haavisto tuossa puheenvuorossaan totesi

olen toki puhunut asiasta muiden eu ulkoministereiden kanssa

kyseessä on siis pitkälti kolme konfliktia

yleishuomiona voi todeta että hallituksen linja tässä kysymyksessä sai tuen eli kun on kysymys yk operaatiosta siirtyminen sinne on niin sanotusti myönteinen asia sekä meidän profiilimme kannalta että tsadin darfurin turvallisuustilanteen kannalta

nyt me olimme siellä tällä viikolla etyj puheenjohtajan ominaisuudessa ja etyjin päätehtävähän on tavalla tai toisella viedä ja edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia

tämä elvytys tarkoitti sitä että meidän velkaantuminen on tuplaantunut

ulkoinen paine on lähtenyt liikkeelle finanssikriisistä jatkunut euroopan laajuiseen pankkikriisiin ja nyt kasvukriisiin joka monella tuli esille noissa vastauksissa

vastaus on että emme ole

suomi on yksi niistä maista jotka euroopan unionissa ovat itse asiassa elvyttäneet kaikista eniten ja suomi on valitettavasti yksi niistä maista jotka ovat kasvaneet kaikista vähiten

sanktioiden poistamisesta kukaan ei ole vielä tässä vaiheessa puhunut eikä sitä tulla myöskään eu ulkoministerikokouksessa maanantaina ehdottamaan

kallio kysyi lähinnä riskeistä

kaksi huomiota

ensimmäinen on se että tuskin tässä talossa tai suomessa kukaan uskoo siihen että ulkomaankauppaministeri on se henkilö joka pystyy omilla toimillaan vain ja ainoastaan joko kasvattamaan tai laskemaan suomen vientiä

kyllä ilman muuta niitä on ja ne riskit joita siellä on ovat darfurin epävakaus kapinallisten aseiden ja pakolaisten liikkuminen rajojen yli

nyt me tarkastelemme sitä kokonaisuutta ja me tarkastelemme sitä totta kai valtiontalouden näkökulmasta me tarkastelemme sitä työllistymisen näkökulmasta me tarkastelemme sitä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja me tarkastelemme sitä myös ostovoiman näkökulmasta

sisäinen paine taas on pohjautunut aika pitkälle siihen että meillä on ikääntyvä väestö ja että meillä on ollut kaksi teollisuuden kulmakiveä jotka ovat ajautuneet vaikeuksiin siis it sektori ja metsäsektori

siis aiemmin käytäntö on ollut se että eurooppa neuvostossa on aina kaksi tuolia

edustaja arhinmäki mainitsi tuossa david cameronin

kimmo kiljusen kysymyksessä oli minusta sellaista uussuomettunutta ilmapiiriä veden suhteen vielä suhteet venäjän kanssa

en ole tietenkään hirveän tarkkaan britannian hallitusohjelmaa jossa siis ovat mukana konservatiivit ja lib demit lukenut mutta tuskinpa siinä hallitusohjelmassa luki missään vaiheessa että britannian eu jäsenyydestä järjestetään kansanäänestys

ongelmahan on se että sudanin hallinto tukee tsadin kapinallisia ja tsadin hallinto tukee sudanin kapinallisia

missä olemme sitten onnistuneet vähän vähemmän

mutta meidän on panostettava siihen että suomalainen yrittäminen ja yrityksen toiminta paranee

arvoisa rouva puhemies

varmasti rakennepoliittisissa uudistuksissa

me yritimme koota heidät kaikki yhteen

vastaus tähän kysymykseen on että sijoittajan velvollisuus käyttää suoraa tiliä ulkomailla ei perustuisi mihinkään eu säännökseen

kyllä muutamia asioita on viety eteenpäin vaikkapa parlamentaarisen kaavan kautta sote ratkaisu tai vaikkapa kuntien tehtävien vähentäminen

me voimme puhua naapurivaltion kanssa myös vaikeista asioista

toinen perintö

me voimme a tehdä rakenteellisia uudistuksia täällä kotona b vapauttaa sisämarkkinoita euroopan unionin tasolla ja c vapauttaa maailmankauppaa